nyt jos syö joka nyppii sinut tänne mitään tai kyllä ottaa selvää vasemmistoliiton vastalause on saman sisältöinen kuin sosialidemokraattien joten kannatan ed

valiokunta lisäsi määrärahoja eräisiin puutteisiin ja näin hallituksen esitys parani alkuperäisestä esityksestä

arvoisa puhemies

herra puhemies

pykälät ja yksi neljä viiva kahdeksan kymmenen yksitoista yksitoista seen seitsemäntoista ja kaksikymmentäyksi hyväksytään herra puhemies

herra puhemies fagerström pasion esitys on samalla vasemmisto

ympäristöministeriön toimialalla supistuva rahoitus ja tuottavuusohjelman edellytysten aluehallintouudistukset asettavat hallinnonalan vaikeaan tilanteeseen

ahteen esitystä

kannatan ed

jaosto käsitteli luonnollisesti myös monia muita asioita ja kuunteli asiantuntijoita mutta nämä tässä taloustilanteessa nousivat kaikkein keskeisimmiksi

valiokunta totesi asuntorakentamisen kääntyneen jyrkkään laskuun

valiokunta korostaa että aluehallintouudistuksen toimeenpanossa tulee turvata ympäristöhallinnon palvelukyky ja laatu sekä muistuttaa siitä että ympäristöministeriön hallinnonalalla asioiden sisältöohjaus tulee edelleen ympäristöministeriöstä

määräraha on tarkoitus kohdistaa erityisesti maatalouden vesiensuojelua tehostaviin hankkeisiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen sekä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden selvittämiseen

kannatan ed

luonnonsuojelualueilla on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen

oliko helsingin sanomien tänään julkaisema uutinen virheellinen onko sata komitea leikkaamassa työttömyysturvan kestosta puolta pois niin kuin helsingin sanomien uutisissa oli

valiokunta korostaa että valtion tukeman asuntotuotannon määrää tulee seurata tarkasti ja tarvittaessa etsiä uusia keinoja sen houkuttelevuuden lisäämiseksi

työttömyysturva on viimesijainen toimeentuloturva työttömälle ihmiselle se on riittämätön

asiantuntijoiden kuulemisessa nousi esiin muun muassa korkotukilainojen omavastuukoron alentaminen sekä lainaehtojen parantaminen esimerkiksi loiventamalla korkotuen alenemista ja pidentämällä korkotukiaikaa

valiokunta pitää tärkeänä erityisryhmien asumistarpeisiin vastaamista ja toteaa että investointivaltuuksia tulee tarvittaessa korottaa lisätalousarvion kautta

työttömyysturva on työttömälle viimesijainen käytännössä ja nyt sitä ollaan puolittamassa ja kuitenkin meillä on noin parisataatuhatta ihmistä työttömänä

hallitus jatkuvasti väittää että sen veroratkaisut suosivat pieni ja keskituloisia ihmisiä

asumiskustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja erittäin tärkeää on että valtion tukemaa kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa on riittävästi

alkuperäisen metso ohjelman tavoitteet luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisestä jäävät kuitenkin saavuttamatta ja valiokunta pitää tärkeänä että jatkossa seurataan myös niiden toteutumista

ahteen esitystä

eilen eduskunnan kyselytunnilla pääministeri kiviniemi kertoi kuinka erinomaisen hyvä veroratkaisu on tehty kun on korotettu kunnallisverotuksen perusvähennystä

stora enson hallitus tekee kyllä päätökset siitä miten stora enso toimii mutta yleensä omistajat määräävät yhtiössä mitä hallituksen pitää tehdä

mitä määräyksiä tai ohjeita omistajaohjauksessa on annettu stora enson hallituksessa oleville valtion edustajille siitä että stora enson sanomalehtipaperikone pidettäisiin käynnissä ja miksi pitää turvata sitten ulkomaalaiseen paperiin kun suomessa paperia pystyttäisiin valmistamaan varmasti

elikkä hiukan yli euron kuukaudessa laskisi pienituloisen verotus ja tätä ministeri kiviniemi piti erinomaisen hyvänä ratkaisuna

siirtoviemärien rakentaminen antaa myös haja asutusalueilla asuville mahdollisuuden liittyä julkiseen viemäriverkostoon ja vähentää tarvetta rakentaa pienkiinteistökohtaisia puhdistuslaitoksia

ja tämä ratkaisu on taas pitkäaikainen syntyy paljon työttömiä

asuntorakentamisella ja ympäristötöillä on merkittävä vaikutus työllisyyteen ja näillä molemmilla aloilla on runsaasti valmiiksi suunniteltuja kohteita joten ne ovat nopeasti käynnistettävissä

herra puhemies

tämä on kyllä todella tämän porvarihallituksen solidaarista veropolitiikkaa suurituloisia kohtaan mutta erittäin epäsosiaalista pienituloisia ihmisiä kohtaan

verojen korotuksista

herra puhemies

elikkä joka paikassa jatkuvasti on tehty ratkaisuja jotka suosivat hyvätuloisia ja pienituloiset jäävät todella vain muutamien eurojen hyödyn saajaksi

selvityksen valmistuttua on tärkeää arvioida kuinka paljon öljysuojamaksua pitää korottaa jotta ainakin osa valtion tulevista hankinnoista voidaan korvata öljynsuojarahastosta

tämän lisäksi hallituksen veroratkaisut ovat painottuneet välillisten verojen korottamiseen arvonlisävero on noussut päivittäisestä ruuasta maksetaan veroa bussimatkoista sähköstä vedestä bensiinistä ja muista tavaroista joita ostetaan samoin palveluista

ja ööö

erityisryhmien asuminen

hallituksen esityksen perusteluista ei käy ilmi muuta kuin se että ehdotettujen muutosten arvioidaan pienentävän suomen verokertymää ulkomailla verotetusta tulosta

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että valtion tulevista suojelualueista on kaksi kolmasosaa perustamatta niiltä puuttuu siten selkeät rajat ja rauhoitusmääräykset

elikkä tämä tulee pienentämään verokertymää minkä suomi saa mutta ei kerrota sitä montako miljoonaa tai montako kymmentä miljoonaa tässä suomi menettää verotuloja

tämä on johtanut siihen että progressiivisen verotuksen osuus on merkittävästi pienentynyt ja tasaverojen osuus on kasvanut entisestään

kun tiedetään kuinka päteviä suomalaisten yritysten verojuristit ovat kiertämään näitä veroja niin tulee väkisten mieleen se avataanko tässä jälleen uusi porsaanreikä millä voidaan entistä enempi kiertää veroja

valiokunta pitää tärkeänä että valtio sitoutuu laajan luonnonperintöalueen kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen unescon yleissopimuksen mukaisesti

onkin nähtävissä että ne muutokset ja parannukset mitä hallitus on tehnyt pieniä näennäisiä muutoksia esimerkiksi indeksitarkistusten osalta eivät alkuunkaan korvaa sitä taloudellista menetystä mikä näille pienituloisille ihmisille on tapahtunut

lopuksi haluan kiittää jaoston jäseniä asiallisesta ja hyvästä käsittelystä ja samoin myöskin valiokuntaneuvosta merkittävästä työstä tämän mietinnön laatimiseksi

elikkä ratkaisuna voidaan todeta että köyhät ihmiset osallistuvat yhteisiin menoihin yhä suuremmalla osuudella tuloistaan ja lähestyvät rikkaiden veroastetta

tämän totesi tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori markus jäntti tutkimuksissaan elikkä me menemme kovaa vauhtia tasaveron suuntaan

näin ollen tätä verolinjaa ei voi hyväksyä ja tähän verolinjaan tulee saada muutos

edelleenkin hyvätuloiset saavat euromääräisesti huomattavasti suuremmat verohelpotukset ja edelleenkin on kysymys siitä onko hyvätuloisille tarpeen saada ne verohelpotukset

vasemmistoliiton vastalauseessa on saman sisältöinen tosin hieman eri sanalla sanoa mutta kannatettiin vanhan ja aidosti sanoilla sanottuna

herra puhemies

ministeri katainen sanoi eun ja imfn tekemästä ratkaisusta että kansanvalta selätti rahavallan

tämä on hallituksen esitys ei täällä tosin lue että kaupan kassa tai kansanedustaja mutta jos haluaa niin kuin johonkin ryhmään verrata sitä niin tämä näkyy

tässä nimenomaan suositaan hyvätuloisia ihmisiä

mallina mahdollisten muiden euromaiden osalta käytetään kreikan sopeutus ja rahoitusohjelmaa sekä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden osalta jo toteutettavia unkarin latvian sekä romanian vakautusohjelmia

mitä tämä kreikan sopeuttamisohjelma sitten oli

se oli sitä että leikattiin eläkkeitä leikattiin palkkoja korotettiin veroja ja ennen kaikkea pienituloiset kreikkalaiset pantiin maksamaan ja takaamaan se että pankit tulevat saamaan omansa pois